minä iloitsen tässä lisätalousarviossa siitä että ryhmäkokojen pienentämiseen ja yleissivistävän koulutuksen laadun kehittämiseen on tulossa lisärahoitusta

olen itse kymmenen vuotta kouluttanut laadukasta ja kuntouttavaa hoitotyötä ja työskennellyt hoitajien rinnalla muutosvalmentajana ja tiedän että toimintakyvyn ylläpitäminen ja omannäköisen elämän turvaaminen edellyttävät kolmea asiaa

lähipalvelut voidaan toteuttaa monella tavalla

esimerkiksi liikkuvat palvelut terveyskeskusbussit ynnä muut tällaiset ja telelääketiede mahdollistavat todelliset sosiaali ja terveydenhuollon lähipalvelut jopa kylille ja asiakkaan omaan kotiin vietäväksi

jos nuori tarvitsee pidempiaikaista tukea niin apua toki tarjotaan mutta jos ongelmiin päästään tarpeeksi ajoissa niin niiden hoitaminenkin on helpompaa ja nopeampaa

käytännössä tämä toteutuu eurooppalaisen lääkemääräyslomakkeen avulla jonka tiedot poikkeavat vain vähän meidän omasta kansallisesta lääkemääräyslomakkeesta

meillä oli joensuussa maanantai iltana kaupunginvaltuuston järjestämä kaupunkilaisten kuulemistilaisuus lasten ja nuorten palveluista ja siellä yksimielisesti muun muassa todettiin että näillä korvamerkityillä rahoilla joiden avulla on pystytty ryhmäkokoja pienentämään on pystytty järjestämään oppimisen kannalta hyvän kokoisia ryhmiä

toivon että tämä laki etenisi nopealla vauhdilla täällä eduskunnassa

lääketurvallisuuden kannalta on tärkeää että apteekeilla on mahdollisuus kieltäytyä lääkkeen toimittamisesta jos on perusteltua syytä epäillä lääkemääräyksen aitoutta lääketieteellistä asianmukaisuutta tai jos lääkemääräys on epäselvä tai puutteellinen

kiitos

miten näitä uudenlaisia palvelukonsepteja on tarkoitus sote uudistuksen yhteydessä kehittää

ikäihmisemme eivät ansaitse tätä

oletteko ministeri rehula itse käynyt tutustumassa hoito ja hoivatyön arkeen esimerkiksi palvelutaloissa

näin on uskoakseni monessa muussakin kaupungissa tapahtunut ja iloitsen siitä että jatkossakin on mahdollisuus järjestää oppimisen kannalta tarpeeksi pieniä oppilasryhmiä

jos lääkemääräystä epäillään väärennetyksi sitä ei saa toimittaa ennen kuin apteekista on oltu yhteydessä lääkkeen määrääjään lääkemääräyksen oikeellisuuden ja lääkkeen oikean käytön varmistamiseksi

apteekit voivat hyödyntää selvitystyössä kansallista yhteyspistettä josta saadaan tietoja esimerkiksi lääkemääräämisoikeuden omaavista henkilöistä

käsikauppalääkkeet ovat väärinkäytettyinä vaarallisia ja siksi niiden oikea myyntipaikka on aina apteekki koska siellä on ammattitaitoinen henkilökunta ohjaamassa tätä lääkkeiden käyttöä

arvoisa puhemies

silloin tällöin aina kuulee semmoisia ehdotuksia että käsikauppalääkkeet voisi siirtää elintarvikeliikkeisiin

osa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavista lääkkeistä niin sanotuista pkv lääkkeistä on kuitenkin mahdollista toimittaa eurooppalaisella lääkemääräyksellä jos lääkkeen määrääminen ei edellytä kansallisesti erityislääkemää räystä

osa näistä pkv lääkkeistä on sellaisia että niitä voidaan käyttää huumaaviin tarkoituksiin ja niitä kaupitellaan katukaupassa tähän tarkoitukseen

jatkuvasti tulee ilmi ravinnon hygienian kuntoutuksen ja ulkoilun puutteita sekä riittämättömän henkilökunnan korvaamista liiallisella lääkityksellä

tämän takia sosiaali ja terveysvaliokunta kirjasi mietintöönsä että eurooppalaisen lääkemääräyksen käyttöä tulee seurata ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin väärinkäytön estämiseksi esimerkiksi laajentamalla erityislääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden määrää

esimerkiksi muistisairaista ihmisistä tehdään vuodepotilaita antamalla heille rauhoittavia lääkkeitä kun hoitajilla ei ole aikaa tai osaamista lääkkeettömien hoitokeinojen toteuttamiseen

hallitusohjelma toteutuessaan ei tule parantamaan tätä tilannetta sillä henkilöstömitoitussuosituksia tehostetun palveluasumisen yksiköissä aiotaan pienentää ja henkilöstön kelpoisuusehtoja mataloittaa

en nykyisen koulumatkatukilipun tilalleoon tai nykyisen koulumatkatukilipun tilalle ovat monessa kaupungissa tulossa uudet vyöhykkeisiin perustuvat lipputuotteet ja ilman tätä koulumatkatukilainsäädäntöä monelle kunnalle tulee aiheutumaan ongelmia sillä uuden järjestelmän kustannukset kaatuvat kuntien ja kaupunkien maksettavaksi

jos kotihoidossa siis myös tehostetussa palveluasumisessa niin sanotussa yhteisökodissa työskentelevillä ei ole mahdollisuutta tehdä kuntouttavaa työtä ikäihminen jää helposti vuodepotilaaksi ja joutuu pitkäaikaislaitoshoitoon

arvoisa puhemies

toivoisin kuitenkin kuten koko sosiaali ja terveysvaliokunta mietinnössäänkin toteaa kertomuksen kehittämistä edelleen vaikuttavuuden arvioinnin suuntaan

omaishoidon kehittäminen on todella tärkeää ja omaishoitoa on tuettava mutta samalla on kyllä hyväksyttävä se että jossain vaiheessa esimerkiksi muistisairautta sairastavan hoito kotona ei onnistu vaikka omainen saisi kaiken mahdollisen tuen ja avun eli omaishoidosta ei saa koskaan tulla myöskään pakkoa

vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti on juuri valmistunut ja työryhmä esittää säädettäväksi lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista

ihan vain pari esimerkkiä tästä

toimintakertomuksessa kerrotaan yhdellä virkkeellä että kelaan on perustettu eun potilasdirektiivin edellyttämä rajat ylittävän terveydenhoidon kansallinen yhteyspiste

tämä lakiehdotus on hyvä ja kannatet tava koska muutoksella pyritään keventämään ja yksinkertaistamaan raha automaattiavustusten käytön valvonnan edellytyksiä ja selventämään sosiaali ja terveysministeriön ja raha automaattiyhdistyksen vastuita avustusjärjestelmässä

käsittääkseni toiminta on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin mutta toimintakertomuksesta puuttuu täysin arviointi

satakuusi ja äänten neljäkymmentäseitsemän teijan tähti ja nollan pois neljäkymmentäkuusi eduskunta räsänen sai arvoisa puhemies

kunnan tulisi järjestää laissa olevia erityispalveluita jos vammainen henkilö ei muun lain nojalla saa yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluja

tällä hetkellä yhteisökodeista ainakin sellaisista joissa olisi valmiuksia esimerkiksi kohdata ja hoitaa hyvin muistisairaita ihmisiä on edelleen valtava puute eri puolilla suomea

arvoisa puhemies

eli omaishoidon kehittämisen lisäksi on kehitettävä myöskin yhteisökotihoitoa ja näitä yhteisökoteja on rakennettava lisää

saamieni tietojen mukaan tämä toiminta ei kuitenkaan ole käynnistynyt ongelmitta ja tulkkauspalvelukeskuksen asiakkaat ovat ainakin alkuvaiheessa kokeneet palvelun huonontuneen

hallitusohjelmaa lukiessa jäin valitettavasti epäilevälle ja kyselevälle mielelle

yhteenvetona totean että toimintakertomus on kyllä kehittynyt hyvään suuntaan mutta siinä on vielä kehitettävää

matkakorvausten määrä on kasvanut toki monestakin syystä esimerkiksi väestön ikääntyminen tähän johtaa mutta saan keskimäärin pari kertaa kuukaudessa asiakkailta omaisilta tai terveydenhuollon henkilöstöltä ihmettelevän puhelinsoiton jossa todella kysytään että miten yhteiskunnassa on varaa tällaiseen niin sanottuun yksi henkilö taksissa systeemiin

asia on siinä mielessä ihan järkevä että avustukset myönnetään enimmäkseen sosiaali ja terveysjärjestöille ja sosiaali ja terveysministeriössä on varmasti toiminnasta paras tietämys

järkevää on myös se että myönnettyjen avustusten avustusehtojen muuttamista ja avustusten siirtoa koskevat teknisluontoiset päätökset tekee jatkossa raha automaattiyhdistys eikä ministeriö

tavoitteena on siis purkaa turhaa byrokratiaa ja se on positiivista mutta myös tämä vaikuttavuuden arviointiin panostaminen entistä enemmän on hyvä asia

minä en usko etteikö matkojen yhdistäminen olisi mahdollista saada kuntoon vähän tehokkaammin kuin se tällä hetkellä toimii ja samalla voisi pohtia olisiko mahdollista yhdistellä muitakin matkoja

erilaisiin hankkeisiin käytetään suomessa nimittäin miljoonia euroja ja kaikkien hankkeiden vaikuttavuutta ei ole kenties riittävästi tutkittu

tiedän että liikenneministeriössä on nyt kutsujoukkoliikenteen kehittäminen meneillään ja ajattelen että siitä voisi olla apua myöskin näihin kelan matkoihin

vaikuttavuuden arvioinnin vaikeushan on siinä että sitä ei voi tehdä heti hankkeen päätyttyä vaan kenties vasta muutaman vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä

joskus tuntuu myös siltä että rahoituksen loputtua toiminta loppuu ja hankkeen piirissä olevat ihmiset jäävät ikään kuin tyhjän päälle ja näin ei toki saisi käydä

arvoisa puhemies

minä haluan kuitenkin muutaman sanan tässä yhteydessä sanoa vaikka sinällään tämä laki on ihan hyvä eikä siitä minulla ole mitään huomautettavaa

hankkeessa pitäisikin aina suunnitella elämä myös hankkeen jälkeen ja tähän pitäisi myös näissä raha automaattiyhdistyksen hankkeissa kiinnittää entistä enemmän huomiota

mutta haluan esittää huoleni niin sanotusta ikäsyrjinnästä työmarkkinoilla koska tässä laissahan on pyrkimyksenä todella pidentää työuria

arvoisa puhemies

nuorten työttömyyden lisääntyminen on todella huolestuttava asia

siis ainoa erimielisyys valiokunnassa koski sitä kuuluuko työsuojeluviranomaisten tehtäviin piirustusten ennakkotarkastus ja hyväksyntä vai riittääkö että työsuojeluviranomaisilla on ohjaus ja neuvontavelvollisuus

arvoisa puhemies

yksi syy tähän on varmasti se että nuoret joutuvat odottamaan työvoimatoimistossa jopa yli puoli vuotta ennen kuin pääsevät asioimaan asiantuntijan kanssa

näiden kokeilujen tavoitteena on kuntien palvelujen järjestämisen ja tuottamisen helpottaminen kustannusten säästämiseksi sekä palvelujen turvaaminen lainsäädännössä asetetut tavoitteet huomioiden

eli tässä korostetaan nyt sitä että laivanisäntä kysyy ohjeita ja neuvoja etukäteen ja työsuojeluviranomaiset ovat kyllä velvollisia ohjaamaan ja neuvomaan ja sitten se virallinen tarkastus tapahtuu vasta lopputarkastusvaiheessa

puoli vuotta on nuorelle kyllä ihan liian pitkä aika

valitettavasti ikäjohtamisen taidot ja valmiudet ovat monessa työpaikassa monilla johtajilla pahasti kadoksissa ja ikääntyneet työntekijät itse kokevat jopa ikäsyrjintää

te toimistojen tilanne on katastrofaalinen monessa paikassa

oma kotikuntani joensuu on mukana kolmessa kokeilussa eli hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilussa asumispalveluja koskevassa kokeilussa sekä kuntien ja kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskevassa kokeilussa

kysynkin ministeriltä

ikääntyneiden työntekijöiden kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen oikealla tavalla lisäisi varmasti myös jättää kantoi minä

mitä te aiotte tehdä tämän työvoimatoimistojen tilanteen helpottamiseksi niin että nuoret saisivat oikea aikaista ohjausta ja tukea tässä vaativassa elämäntilanteessaan

kahdessa ensimmäisessä kokeilussa parhaimmillaan päästään kohti asiakaslähtöistä toimintaa jossa lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet eivätkä pykälät

keskustelu on päättynyt

ihmisten tarpeisiin voidaan vastata parhaiten yhdessä tekemällä ja nämä kokeilut mahdollistavat järkevän yhdessä tekemisen yli hallintokuntien ja jopa yli organisaatiorajojen

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveyspalveluiden ja etuuksien yhtenäistämisen näkökulmasta suurin este yhtenäistämiselle on tämä erilainen lainsäädäntö

asumispalvelujen rakentamisessa olemme törmänneet joensuussa sellaiseen kummallisuuteen että aran säännösten mukaan esimerkiksi kehitysvammaisten ja ikäihmisten asuntoja ei voi rakentaa samalle tontille olipa tontti miten suuri ja sopiva tahansa

sen lisäksi että tämä on tullut yhteiskunnalle kalliiksi ja tulokset ovat olleet niukkoja käytetyt ohjelmat ovat olleet hankalakäyttöisiä

mutta epäkohtiin on kuitenkin havahduttu ja valmisteilla olevassa pohjoismaisessa sosiaaliturvasopimuksessa on tavoitteena luoda esimerkiksi selkeämmät yhteistyömallit rajat ylittävien työkyvyttömyys ja kuntoutustarpeiden hoitamiseksi joissa on nyt tällä hetkellä isojakin puutteita

puhemies

näitä kokeiluja on syytä tarkkaan seurata ja arvioida jotta saadaan tehtyä oikeansuuntaisia johtopäätöksiä kokeilujen onnistumisesta

yksi positiivinen tulos pitkäjänteisestä yhteistyöstä on muun muassa eläkkeellä olevien verotuskäytäntöjen selkeyttäminen joka on helpottanut huomattavasti ruotsista suomeen palanneiden tilannetta

kokeiluaika on mielestäni lyhyt ja huoleni onkin miten näin lyhyellä kokeiluajalla saadaan kerättyä riittävästi tietoa siitä mitkä kokeilujen osiot ovat vaikuttavia

nämä järjestelmät ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet työtä ja kaiken lisäksi nämä ohjelmat eivät edes keskustele keskenään vaikka tavoite alun perin oli että potilaan luvalla tietoja olisi helppo siirtää paikasta toiseen

arvoisa puhemies

lisäksi kansalaisten osallisuuden näkökulmasta olisi tärkeää että kuntalaiset voisivat olla mahdollisimman paljon mukana kokeilujen suunnittelussa ja arvioinnissa

tämä lakiesitys on todella tarpeellinen ja kauan odotettukin sillä tiedän itsekin ihmisiä joita on kiusattu ja vainottu niin paljon että ovat kokeneet jopa mielenterveytensä kärsineen

yleisradion toiminnan jatkuva kehittäminen mahdollistuu nyt kun rahoitusasiat ovat kunnossa

tästä kysyisinkin ministeriltä

eli kiitos ministeri kiurulle upeasta työstä

puhemies

myös muut yksityisyydensuojaa selkeyttävät muutokset tässä lakiesityksessä ovat tarpeellisia sillä sosiaalisen median ja sähköpostiviestinnän pelisäännöt eivät ole vielä vakiintuneet ja toivottavasti tämä laki antaa selkeitä pelisääntöjä myös siellä käytävään viestintään

esimerkiksi sähköpostien ja sosiaalisen median kautta voidaan ihmisiä häiritä vähintään yhtä paljon kuin puhelimella

subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisen lisäksi hallitus on päättänyt suurentaa myöskin ryhmäkokoja ja tästä kärsivät erityisesti niin sanotut erilaiset oppijat

ryhmäkokojen kasvattaminen on huono asia ja nyt kun osa aikaisia lapsia tulee entistä enemmän niin tämä tarkoittaa sitä että ryhmäkoot voivat kasvaa valtavan suuriksi

taloudelliset kannustimet eivät nimittäin auta jos työttömälle ei ole tarjota työtä ja toisaalta jos hänen osaamistaan ja työmarkkinavalmiuksiaan kehittäviä toimenpiteitä ei voida tukea

erityisen myönteinen ja pitkään odotettu uudistus on se että työmarkkinatuen saajan puolison tulojen perusteella suoritettavasta tarveharkinnasta lopultakin luovutaan

puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan poistaminen kannustaa työn vastaanottamiseen sellaisissa tilanteissa joissa molemmat puolisot ovat työmarkkinatuella

toinen tärkeä muutos on asumistuen tarkistuksen lykkääminen kuuteen kuukauteen pitkäaikaistyöttömän työllistyessä